minä olen muutamassa yhteydessä todennut että keskustelin viime syksynä sekä valtiovarainministeri kataisen että pääministeri vanhasen kanssa asiasta ja silloin periaatteessa sain tuen ajatukselle että alkoholiverotuksen korottamista jatketaan

minä kuitenkin haluaisin omalta osaltani korostaa sitä että nuorten vetäminen tietoisesti myös tämmöiseen aktiiviseen kehittämistoimintaan on sinällään jo

keskustelua

olen siinä mielessä harmistunut kun ajatellaan sitä intensiteettiä millä on paneuduttu tähän ilmastopolitiikkaan ajatuksella että suomi puhdistaa koko maailman

eikö samaa logiikkaa voitaisi käyttää tässä alkoholiverotuksessa ja alkoholipolitiikassa että suomi raitistaa koko maailman

minusta tämä looginen yhteensovitus tavallaan toisi sen lähtökohdan että me ponnistelemme sekä luonnon että ihmisen kannalta erittäin korkealla ambitiotasolla ja minusta tähän meidän tämän eduskuntakäsittelyn aikana kannattaa kiinnittää enemmän huomiota

arvoisa puhemies

tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan se tosiasia mikä on edellä puheenvuoroissakin noussut esille että kuntaliitosten osalta paras hanke on edennyt mutta sen sijaan palvelukäytäntöjen uudistamisen osalta olisi paljon toivottavaa

valtiovarainministeriöllä on keskeinen rooli tietoyhteiskunta arkkitehtuurin toteuttamisessa ja konserniohjauksessa

minun on vaikea hahmottaa että palvelutuotannon läpimurtoja saavutetaan ellei tietojärjestelmäarkkitehtuuri nouse edellä vastaamaan näitten uusien käytäntöjen aikaansaamiseksi

olen jossain yhteydessä todennut että tämän uudistusprosessin läpivieminen on paljon tärkeämpää kuin kuntaliitokset jos aiomme saada todellisia tehokkuushyötyjä näistä palvelukäytännöistä

jos ajatellaan muutama viikko sitten aika harva meistä olisi ollut valmis näkemään ja tunnistamaan sen että islantilaisen tulivuoren purkautuminen pysäyttää euroopan lentoliikenteen

arvoisa puhemies

tämä valtion tilinpäätöskertomus jonka tarkastusvaliokunta on mietinnössään käsitellyt on todella tärkeä paperi niin kuin tässä edellä ed

hemmilä totesi

minä palautan vielä mieleen kokonaiskierron johonka meidän pitäisi päästä lujemmin kiinni eli sen mitä tarkoittaa tulevaisuusvaliokunnan työ joka hahmottaa keskeisiä tulevaisuuden kehityskulkuja jonka työn pitäisi säteillä hallitukselle hallitusohjelmiin ja minusta nykyistä paremmin pitäisi säteillä myös siihen erikoisvaliokuntien lainsäädäntötyöhön jota nimenomaan erikoisvaliokunnissa toteutetaan

tämä antaa kuvaa siitä mitä tarkoittavat globalisaation yllätykselliset seuraukset ja ennen kaikkea meidän suomen eduskunnassa on syytä pysähtyä arvioimaan sitä mitkä mahdollisuudet demokraattisella päätöksenteolla on vastata ja vaikuttaa tähän yllätyksellisyyteen

mutta erityisen tärkeää on se että kun tarkastusvaliokunta kokoaa sitten vuosittaisen tilinpäätöksen tekee keskeiset havainnot ne palautuisivat myös päätöksentekoon ja näiden tietojen pohjalta saataisiin paremmin sellaista hienosäätöä myös siinä vuosittaisessa budjettikierrossa mitä me toteutamme

ajattelenkin että tässä on edellä käytetty monia hyviä puheenvuoroja jotka ovat tarkastelleet niitten asiayhteyksien merkitystä jotka ovat johtaneet kreikan siihen talouskurimukseen missä tämä euroopan unionin jäsenvaltio tällä hetkellä on

osittain tällä pitäisi olla myös parempi yhteys kehysbudjetointiin ja ajattelen että kun nyt tässä koko eurooppaa koskevassa kriisitilanteessa kysytään sitä mitenkä euroopan unionin jäsenmaiden ja euroopan unionin budjettia yhteensovitetaan niin minusta tätä arviointia myös pitäisi jossain määrin tulevaisuudessa pystyä paremmin kytkemään

mutta vähemmän on arvioitu sitä mitä merkitsee se että ollaan demokratian synnyn juurilla jossa tällä hetkellä demokratian rapautumisen erilaiset ilmiöt synnyttävät myös talouden ja taloudellisen toiminnan hallitsemattomuutta

tämähän on merkittävältä osaltaan seurausta siitä että jo pitempään on jatkunut kehitys länsimaisen demokratian irrottamiseksi taloudesta mikä merkitsee käytännössä sitä niin kuin tässäkin tapauksessa että kansallisvaltiot ovat niitä jotka kuitenkin kantavat viime käden vastuun vaikka hyvin merkittävät taloudelliset päätökset tehdään riippumattomina demokraattisesta päätöksenteosta

mutta arvoisa rouva puhemies minä kiinnitän huomiota ihan muutamaan semmoiseen erityiskysymykseen jotka ansiokkaasti ovat nousseet kyllä tässä kertomuksessakin esille omana kohtanaan

en lähde nyt niitä yksityiskohtaisemmin tässä tarkastelemaan mutta asialla on erittäin suuri merkitys jos tällä alueella päästään parempiin käytäntöihin nykyistä selvästi parempiin käytäntöihin ja todella mittaamaan sitä mitä ne todelliset vaikuttavuustulokset ovat

miksikä tämän kokonaisuuden parempi hahmottaminen olisi täysin välttämätöntä

juuri sen vuoksi että kun kreikka on rapauttanut yhteiskuntaansa demokratiaansa tällä hetkellä talouden merkittävät virtaukset kulkevat tämän järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella

ja jos ajatellaan sitä millä tavalla juuri näissä vaativissa olosuhteissa valtiontalouden tasapainon kannalta olisi äärimmäisen tärkeää että vaikeassa maastossa me pystyisimme ennakoimaan nykyistä selvästi paremmin niin tässä suhteessa näiden ennustekäytäntöjen vahvistaminen ja kehittäminen on erittäin olennainen kysymys

se millä tavalla tämän tyyppiset kysymykset otetaan hallintaan kun ollaan tilanteessa että euroopan unionissa ei ole lainsäädäntöä ylikansalliseen tarkastustoimintaan tämä edellyttää erityistä järjestystä ja kurinalaisuutta jokaiselta jäsenvaltiolta ja jokaiselta rahaliiton jäseneltä

minusta tähän liittyy demokraattisen päätöksenteon ja demokraattisen vaikuttamisen kannalta ehkä yksi kaikkein olennaisempia havaintoja tässä kertomuksessa ja tällä on yhteys myös nyt tähän koko euroopan tilanteeseen

arvoisa puhemies

tässä tapauksessa voidaan sanoa että kreikka on kaikella tavalla hyllyvällä suolla

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan painopisteet ovat innovaatiopolitiikka työllisyys ja yrittäjyyspolitiikka alueiden kehittäminen ja rakennerahastot sekä energiapolitiikka

jos ajatellaan valtiollista päätöksentekoa niin ei suomi liene ainoa maa jossa merkittävät talouden prosessit ovat yhä enemmän irtautuneet tästä demokraattisesta päätöksenteosta ja näin on tapahtunut myös suomessa

koko ajan on tapahtunut siirtoja tämän talousarviotalouden budjettitalouden ulkopuolelle

ymmärrän tämän äärimmäisen vaativan tilanteen mutta kyllä esitän hyvin vahvan kysymyksen siitä johtaako tämä taloudellisen tilanteen haltuunottoa

ja yhä heikompi on se ohjaus josta kuitenkin viime kädessä me joudumme eduskuntana vastaamaan

nimittäin arvoisa puhemies tällä hetkellä globaalitalouden kehitys valitettavasti etenee niin että ne maat joissa ei ole toimivaa demokratiaa hallitsevat globaalitalouden kasvun ja kehityksen etenemistä

tässä mielessä eduskunnan budjettivallan arviointi kokonaisuutena on äärimmäisen tärkeää ja perusteltua

vastaavasti ne maat joissa on vahva demokraattinen toiminta ovat niitä joissa etsitään kasvun uusia sisältöjä

omalla tavallaan se että me siirrämme valtion omistajaohjausta eduskunnan tarkastelun ja arvion ulkopuolelle liittyy nimenomaan tähän taloudellisen vallan ohentumiseen

voimme todeta että suomen tutkimus ja kehityspanostukset ovat olleet merkittäviä ja ne ovat olleet merkittävä tekijä suomen menestymiseen mutta ne eivät vieläkään vastaa hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita

muun muassa kiinan osalta pekingin konsensus merkitsee sitä että varsin kevein kriteerein rahoitetaan esimerkiksi tällä hetkellä afrikan kasvua afrikan kehitystä jossa toiminnassa me suomalaiset ja monet euroopan unionin jäsenmaat olemme hyvin kriittisin perustein mukana

me ymmärrämme sen että on yhtiöitä esimerkiksi pörssiyhtiöt pörssilistatut yhtiöt joissa meillä ei ole tietenkään enää jäljellä sellaista päätöksenteon mahdollisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta kuin on esimerkiksi näissä erityistehtävää hoitavissa yhtiöissä

tässä on tavallaan se keskeinen näkökulma siihen miten me luomme eurooppaan puitteet jotka muodostavat riittävän vahvan ja kestävän perustan sille taloudelliselle kasvulle ja kehitykselle joka varmistaa sen että me pystymme vastaamaan niistä velvoitteista jotka ovat kullakin jäsenmaalla ja vastaamaan ennen kaikkea suomalaisina päättäjinä niistä vastuista ja velvoitteista jotka ovat suomella

mutta jollakin tavalla minusta onkin paradoksi että nyt näistä erityistehtävää hoitavista yhtiöistä eduskunta ei saa juuri minkään näköistä informaatiota

valtiovarainvaliokunta korostaa nimenomaan laaja alaisen innovaatiopolitiikan edistämistä jatkossa mikä asettaa meille paljon uusia vaatimuksia yliopistojen ammattikorkeakoulujen sektoritutkimuslaitosten asiakas ja yrityslähtöiselle kehittämistyölle

tässä mielessä ajattelen että tämä omistajaohjaus ja eduskunnan parempi tiedottaminen raportointi olisi näissä vaativissa talouden olosuhteissa monellakin tavalla perusteltua

se edellyttää myös sitä että me huolehdimme nimenomaan tutkimuksen laadun ja osaamispohjan vahvistamisesta

arvoisa puhemies

näistä hyvistä innovaatiopolitiikan kokemuksista huolimatta suomessa on edelleen pullonkaulana kasvuyritysten vähäisyys ja on erittäin tärkeää että me tämän laajan innovaatiopolitiikan puitteissa löydämme uusia välineitä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen

nimittäin tässä on edellä keskusteltu tästä lääkärien riittävyydestä siitä onko heitä tarpeeksi vai liian vähän

osin tähän liittyy havainto joka oli myös tässä tarkastuskertomuksessa se miten turvataan vanhustenhuollon henkilöstön riittävyys

tätä käsillä olevaa aihetta on kaluttu hyvin monipuolisesti nyt tämän päivän keskustelussa ja oman puheenvuoroni käytän nyt lähinnä sen takia että ikään kuin haluan kirjata myös oman näkemykseni tästä täysistunnon pöytäkirjaan ettei näkemys jää pelkästään vain sen varaan millä tavalla tämän asian osalta on sitten tullut äänestettyä

osin tästä syystä me valiokuntakäsittelyssä päädyimme lisäämään yritysten kansainvälistymisavustukseen miljoona euroa

minusta tämä ei ole suoraan lääkärimäärään eikä edes ihan suoraan hoitajamääriinkään liittyvä vaan kyllä täällä tullaan siis erittäin vahvasti näihin toimintakäytäntöihin ja toimintakäytäntöjen uudistamiseen

nimittäin meidän saamamme selvityksen mukaan kansainvälistymiseen osoitetut avustukset ovat osoittautuneet erinomaisen tehokkaaksi ja tulokselliseksi keinoksi tukea kansainvälistyvää pk yrityssektoria

jollakin tavalla ajattelen että vaikka nyt monenlaisia selvityksiä on tehty niin kysyn onko tähän alueeseen pureuduttu riittävästi

nyt kun otamme huomioon tämän heikkenevän taloustilanteen on erityisen tärkeää että meillä on riittävästi välineitä myös uusien kansainvälistyvien pk yritysten toimintojen tukemiseen

jopa osittain tartun kollega asko seljavaaran edellä käyttämään puheenvuoroon että me voimme loputtomiin käydä keskustelua tästä kuntakoosta

talous ja työllisyyskehityksen näkymät ovat siis heikentyneet merkittävästi talousarvioesityksen laatimisen jälkeen

minä en halua provosoida mutta sanon kuitenkin näin että niin huonokuntoisia kouluja joissa esimerkiksi helsingissä joudutaan työskentelemään me emme lumijoella hyväksyisi kun opettajat joutuvat toimimaan niin huonoissa puitteissa

talouteen ja työllisyyteen on tullut lyhyessä ajassa uhkakuvia joiden toteutumista ja voimakkuutta on edelleen vaikea arvioida

joka tapauksessa pitkään kestänyt talouden kasvu on päättynyt yritysten toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet ja yritykset ovat irtisanoneet ja lomauttaneet merkittävästi ihan viime viikkojen aikana työvoimaa

menee vähän terveydenhuollon ulkopuolelle mutta otan enemmänkin sitä näkökulmaa mitä tarkoittaa vastuullinen toimintaote jossa me aidosti mallinnamme erilaisiin toimintaympäristöihin niitä uusia toimivia käytäntöjä joilla me varmistamme sen että vanhukset tulevat saamaan tänään huomenna ja tulevaisuudessa riittävän arvokkaan huolenpidon

sen vuoksi on erittäin tärkeää että hallitus varautuu reagoimaan nopeasti työllisyyskehityksen heikkenemiseen lisäämällä työvoimapoliittisiin toimiin tarkoitettuja määrärahoja ja erityisesti äkillisten rakennemuutosten alueille suunnattuja tukia

viimeisenä asiana lyhyesti tähän tietojärjestelmäkeskusteluun jota edellä käytiin

valiokunta jaostokäsittelyssä teki pienen täydennyksen nimenomaan työllisyysperusteisiin investointeihin

se on minusta poliittisen päätöksenteon heikkouden ehkä kaikkein harmillisin tunnusmerkki suomalaisessa yhteiskunnassa että me emme ole luoneet itsellemme riittävän kokonaisvaltaista kuvaa siitä mitä merkitsee sellainen tietoyhteiskunta arkkitehtuuri joka ei vain aiheuta ylimääräisiä kuluja tälle yhteiskunnalle vaan tuottaa sellaista hyötyä joka on tavoitteena nyt tämän tietoyhteiskunnan kehittämisen kautta

on huomattava se että nyt ensi vuoden budjetissa tähän tarkoitukseen käytettävät määrärahat supistuvat ja taustalla on se että kaikesta huolimatta tätä ensi vuoden budjettia kirjoitettaessa ja koko tämän vuoden työllisyyskehitystä tänä päivänäkin vielä arvioitaessa voidaan sanoa että me olemme varsin hyvässä työllisyystilanteessa

mutta tämä muutos on tapahtumassa erittäin nopeasti ja sen vuoksi on tärkeää että näille työllisyyspoliittisille investoinneille voidaan antaa riittävää tukea alueellisesti ja paikallisesti ja sitä tarvitsee julkinen sektori mutta ennen kaikkea näitten uusien työpaikkojen syntyminen pitää varmistaa myös yrityssektorilla

ehkä kaikkein olennaisimmaksi kysymykseksi on kuitenkin nousemassa tämän nopean muutoksen seurauksena se millä tavalla varmistetaan sekä viennin että kotimaan rahoitus yrityssektorissa

sen vuoksi tähän talousarvioon liittyy merkittäviä lisäyksiä finnveralle vientiluotto oyn toiminnan käynnistymiseen uudelleen ja pääomasijoituksia sekä averaan että muutoinkin siis tämän pääomasijoitustoiminnan aktivointiin

tesin pääomittaminen myös tämän lisäksi

elikkä suomalaisten vientiyritysten kilpailukyvyn kannalta vientiluotoilla on äärimmäisen tärkeä merkitys

niinpä monissa muissa maissa on käytössä järjestelmiä joilla valtio voi toimia vientikaupan luotottajana meitä selvästi joustavammin

lisäksi tänne energiasektorille tulee merkittäviä lisäyksiä samoin pieni lisäpanostus maakunnan kehittämisrahaan ja kokonaisuutena voidaan todeta että jaoston työssä on vallinnut erittäin hyvä yhteishenki

nämä myönteiset ratkaisut pystyttiin hyvin kirjaamaan mutta tämän lisäksi oppositiolta tulee muutamia täydentäviä esityksiä ja ajattelen että tässä murrostilanteessa tämmöistä ajattelua ja kehittämistä katalysoivia ajatuksia ihan perustellustikin tarvitaan

haluan samalla kun kiitän jaostoa kiittää myös arvoisaa ministeri pekkarista ja myös ministeri cronbergiä erittäin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja tämän budjetin käsittely yhtiö

jatketaan ja tuetaan puiston mukaista keskustelua hyvän matkaa ennen kuin ministeri käyttää pääministerit käyttävät käsittelyn yhteydessä

tämä hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä on perusteltu perusteltu nimenomaan siinä mielessä että nyt näitä pitkäaikaissäästämisen muotoja vaihtoehtoja lisätään

aikaisemminhan meillä on ollut nimenomaan eläkevakuutuskäytäntö ja nyt tämän käytännön rinnalle tulee näitä säästämismuotoja

mutta tässä omassa puheenvuorossani kiinnitän huomiota enemmän tämmöiseen periaatteelliseen näkökulmaan joka liittyy tähän käytäntöön

elikkä tässähän on perusajatuksena se että nämä säästövarat tulevat nostettavaksi tietyn ikäperusteen pohjalta ja nyt kohderyhmänä ovat henkilöt jotka edustavat jossakin vaiheessa eläkkeelle siirtyvää kansalaista

käytännössä tämä nostoikäraja ajoittuu siihen vaiheeseen kun tavallaan jätetään työelämä siirrytään eläkevaiheeseen

kun ajatellaan nyt tätä edessä olevaa aikaa me joudumme arvioimaan tätä verotuksen neutraliteettiperiaatetta monestakin suunnasta

arvoisa puhemies

tämä työttömyysturvalain uudistus pitää sisällään kiistatta hyviä asioita ja osin ymmärrän tätä kritiikkiä että tähän tulee myös semmoista monipolvisuutta joka varmasti jossain määrin lisää tätä tulkintavaikeutta

haluan tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä nostaa esille nimenomaan sen vaihtoehtoisen ajatuksen voitaisiinko tämmöistä ikärajoihin perustuvaa käytäntöä soveltaa myös nuoriin ihmisiin

miksi erityisesti nuoriin

jos ajatellaan sitä että tämä talouden syvä murros joka on osittain käsillä ja erityisesti edessä haastaa nimenomaan nuoria ihmisiä ei vain etsimään työtä toisen palveluksesta vaan yhä useammin miettimään itsensä työllistämisen ja yrityksen perustamisen vaihtoehtoa

ongelmana monta kertaa nuorella on nimenomaan se että ei ole käytettävissä omaa pääomaa jolla päästäisiin liikkeelle

jos me onnistumme tämän asian hoitamaan hyvin niin me merkittävällä tavalla voimme alentaa myös työttömyyden tasoa

jos me löytäisimme tätä rahoituskäytäntöä jollakin tavalla mukailevan menettelytavan jossa nuori ihminen mennessään työelämään voisi verokannusteiden avulla tallettaa osan siitä verotettavasta työtulostaan perusajatuksella että tämä olisi aikaan sidottu säästämismuoto säästötili ja kun hän perustaa yrityksen niin tämä säästetty pääomaosuus tulisi omapääomaehtoisena rahana tämän nuoren käytettäväksi

me voimme lisätä ihmisten valmiuksia nimenomaan sopeutua uusiin tilanteisiin koska tätä vaatimustahan meidän pitää keskeisesti tukea

minä haluan tämän vaihtoehdon jonka olen tässä vuosien saatossa muutamassa yhteydessä nostanut esille ottaa nimenomaan tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä esille juuri sen vuoksi että vaikka sanoin aluksi että tähän on tietyt perusteet ja olen tukemassa tätä hallituksen esitystä niin kyllä kuitenkin suurempi yhteiskunnallinen ongelma on se millä tavalla me aktivoimme nuoria ihmisiä merkittäviin haasteisiin kuin se miten me saamme ikääntyvät suomalaiset siirrettyä eläkkeelle

esillä on yliopistolain uudistus jossa perusajatus on yliopistojen autonomisen aseman vahvistaminen

tämä on ollut tahtotila joka on ollut ilmassa varsin pitkään ja siinä mielessä voidaan sanoa että tässä vastataan yliopistojen itsensä asettamaan tavoitteeseen tahtotilaan

mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on se että tällä luodaan edellytykset yliopistojen kehittymiselle ja luodaan edellytykset sille että voidaan vastata niihin kansainvälistymisen ja osaamisen tieteen tutkimuksen valtaisiin vaatimuksiin jotka kohdistuvat pieneen kansallisvaltioon

nimittäin näissä perusteluissa on monia tärkeitä asioita joihin on puututtu ja minusta erittäin tärkeä asia on että vielä nykyistä selvästi tietoisemmin yliopistot integroituvat kansalliseen innovaatioympäristöön innovaatiojärjestelmään ja sanoisin että ehkä jonkin verran henkisellä sivuladulla on tässä tekstissä ajatus että yliopistolaitos on kansallisen innovaatiojärjestelmän keskeisin toimija

minusta siinä on jotain semmoista vanhakantaisuutta jonka osalta minä toivoisin että nyt kun tätä yliopistolakia uudistetaan niin tämä saisi myös sen henkisen raikkauden jolla tulevaisuudessa pitää edetä

ei joku laitos ole minkään nykyaikaisen toiminnan keskeisin toimija

kyllä minä jollakin tavalla ajattelen että ne sitoutuneet ihmiset tutkijat yrittäjät ovat innovaatiojärjestelmän keskeisin toimija ja keskeisin osa ja heitä meidän pitää pystyä tukemaan luomaan heille toimintaedellytyksiä nykyistä selvästi paremmin

tässä mielessä ajattelen että on erittäin tärkeää että tämä haaste tämä uudistus joka tietyllä tavalla tulee tähän meidän korkeakoulujärjestelmäämme sanon näin koska tämä uudistumisen vaatimus ei kosketa vain yliopistoja vaan se koskettaa myös

ehkä ammattikorkeakouluja tulee palvelemaan vielä nykyistä paremmin sitä kansallisen innovaatiostrategian perustana olevaa ajattelua osaamisperusteisten hyödynnettävien kilpailuetujen parempien käytäntöjen aikaansaamista

tämä näkökulma tavallaan edellyttää kahdensuuntaista uudistumista ja yliopistojen vahvistumista

se toisaalta merkitsee parempaa vastaamista kansainvälisiin haasteisiin mutta se edellyttää myös parempaa pureutumista niihin alueellisiin toimintaympäristöihin

tässä mielessä minä toivon että tämän lain käsittelyn yhteydessä käydään myös arviota siitä mitä yliopistojen koulutustehtävän rinnalla tarkoittaa todella tiedeperusteinen tutkimustyö ja mitä tarkoittaa se että me vastaamme nykyistä paremmin myös soveltavalla tutkimustoiminnalla yritysten todellisiin tarpeisiin

ei riitä se että me lähdemme perustutkimuksesta käytämme vuosikymmeniä uudisteiden hyödynnettävien uusien innovaatioiden rakentamiseen vaan meidän pitää päästä paljon dynaamisemmin näihin kansainvälistyviin verkostoihin kokoamaan eri puolilta maailmaa sitä tietoa niitä tutkimustuloksia joita myös suomalaiset toimijat voivat hyödyntää

tähän arvoisa puhemies tavallaan liittyy yksi havainto joka oli myös oecdn tarkastusten tuloksena

meidän pitää pystyä irrottamaan yliopistot siitä näkemyksestä että jos on nyt kolme viisitoista tuhatta

tämä ulkoasiainvaliokunnan käytäntö valmistella vuosittain kansainvälinen erityisteema on aivan erinomainen valiokunnan uusi toimintatapa

tämän vuoden teemana maailman ruokakriisi on myös hyvin valittu

elintarvikkeiden hintojen erittäin nopea nousu on todella merkinnyt sitä että elintarvikkeiden saatavuus on noussut ihan uuden tasoiseksi ongelmaksi

tähän ruokakriisin syntyyn on vaikuttanut totta kai öljyn hinta mutta samanaikaisesti ja osin sen seurauksena myös energian kokonaisuutena korkeat hinnat jotka suoraan heijastuvat maataloustuotteiden hintoihin

arvoisa puhemies

näitä hintoja ovat nostaneet myös muut tuotantotekijät kuten lannoitteet torjunta aineet ja myös jalostus ja kuljetuskustannukset

mutta haluan tässä omassa puheenvuorossani erityisesti keskittyä siihen millä tavalla haetaan ratkaisuja tähän isoon kysymykseen tulevaisuudessa

hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä on paljon hyviä linjauksia mutta silti voi edelleen kysyä miten viritämme suomalaisen yhteiskunnan uuteen vahvaan nousuun

hehtaarisatojen nousu vaatimusta ja lähti tältä pohjalta totta kai meidän on kehitettävä maataloustuotantoa mutta samanaikaisesti on kysyttävä millä tavalla on löydettävissä uusia tuotantoalueita ja millä tavalla nykyisillä tuotantoalueilla voidaan tehostaa maataloustuotantoa

koska me elämme kuitenkin erittäin monien epävarmuustekijöiden keskellä ja jos ajatellaan sitä että ensimmäinen globaali talouskriisi on kääntymässä selän taakse voidaan kuitenkin kysyä onko talouskriisi lopullisesti ratkaistu onko suomen talouskasvu kestävällä pohjalla ja siksi tämän oman puheenvuoroni sisällön kulminoin kahteen kysymykseen

tätä kysymystä me olemme pohtineet myös tulevaisuusvaliokunnan työryhmässä ohjausryhmässä jonka teemana on metsien ravinnon ja veden tulevaisuus

minusta on tärkeää huomioida se että kaikesta huolimatta nykyinen euroopan unionin alue on poikkeuksellisen hyvin ruuantuotantoon soveltuvaa pääsääntöisesti poikkeuksellisen hyvin ruuantuotantoon soveltuva alue

arvoisa puhemies

kestääkö talouskasvu ja kestävätkö ihmiset

tässä on paljon käytetty energiaa tämän talouden kasvun hahmottamiseen siksi painopisteeni on tässä toisessa kysymyksessä

tämä koskettaa myös suomea

jos me ajattelemme että parin viimeisen vuosikymmenen aikana pääpaino keskustelussa on ollut siinä kannattaako viljellä ja millä alueilla suomessa kannattaa viljellä yleensäkään maataloustuotteita niin minusta tämä kysymys pitäisi jollakin tavalla jättää taustalle ja nähdä selvemmin se että loppujen lopuksi on vähän niitä alueita missä kohtaavat oikea maaperä riittävä auringonvalo ja riittävä vedensaanti ja vedenkäyttö mihinkä ed

minulla on sellainen kuva ja tunne että kuitenkin tämmöisen ehyen kestävän kasvun rakentumisen suurin kysymys on se millä tavalla me autamme nuoremme jaksamaan tarttumaan vaativiin haasteisiin

tämä paras hankkeen selonteko on sisällöltään arvostettavan totuudenmukainen tilannekuvaus siitä millä tavalla neljässä vuodessa on edetty

se voimmeko olla tyytyväisiä siihen mitä on saatu neljän vuoden aikana aikaiseksi on sitten jo hieman monipuolisempi kysymys vastattavaksi

arvoisa puhemies

kun täällä keskustelussa on ollut rahan ja talouden lisäksi erittäin paljon energiaa ilmassa niin tämän rinnalla kysyisin että eihän se todellinen energia hautaudu meidän keskusteluissamme ja yhteiskunnassa tämmöisen poliittisen pinnallisen debatin jalkoihin

tämä esillä oleva pienpuun energiatuki kokonaisuutena on ihan erinomainen asia ja varmasti tulee vauhdittamaan energiapuun hyödyntämistä ja palvelemaan koko metsäsektoria

pulliainenkin viittasi vesi on hämmästyttävän tärkeä luonnonvara ja sitä meillä suomessa on poikkeuksellisen hyvin käytettävissä

muistan erittäin hyvin kun viime hallituskaudella paras hanke aloitettiin mitenkä voimakas ja vahva kädenvääntö käytiin kahden päähallituspuolueen välillä siitä onko tämä kuntarakennehanke vai onko tämä palveluiden uudistamishanke

tämä nostaa tavallaan meidän tuotanto olosuhteemme kansainvälisestikin vertaillen mielestäni selvästi korkeammalle tasolle kuin me yleisesti ajattelemme

minun näkemykseni on se että jotta suomi löytää kestävää maaperää tulevaisuuden rakentamiselle meidän henkisen näköalamme henkisen missiomme pitäisi jollakin tavalla rakentua siihen näkökulmaan millä tavalla teemme suomesta myönteisen inhimillisen energian tuottamisen ylivoimaisen kansakunnan maailmassa

nimittäin kun lähdetään kysymään mistä tätä lisäpeltoalaa siis tähän kasvavan ruuan tarpeeseen löytyy niin ehkä kaikkein merkittävin alue on brasilia

ehkä leikkimielisestikin voi todeta että kun nyt arvioidaan tätä selontekoa niin jonkin verran ehkä nykyinen oppositiopuolue sosialidemokraatit on vetänyt pidemmän korren siinä suhteessa että näiden neljän vuoden aikana on edetty selvästi vahvemmin kuntarakenneuudistuksen alueella kuin palveluiden uudistamisen alueella

on sanoisin lähes mahdotonta löytää perusteita sille että valtio jakaa tämän tyyppistä tukea itselleen

nykyisen venäjän alueelta löytyy potentiaalista maapohjaa mutta samanaikaisesti poistuu alueita jotka ovat olleet viljelykäytössä

metsähallituksella ei tavallaan ole mitään metsäomaisuuden hankintaan liittyviä rasitteita ja paljon tärkeämpää on se että me saamme yksityismetsistä myös tämän energiapuun logistisesti järkevällä tavalla hyödynnettäväksi

tässä mielessä arvoisa puhemies minä toivoisin että me suomalaisina toimimme aktiivisesti myös euroopan unionin maatalouspolitiikan tulevaisuuskuvan selkiyttämisessä

tämä on yksi poliittinen valinta että on päädytty tähän kokonaistarpeeseen mutta minusta liian vähälle huomiolle on jäänyt se kansainvälinen arviointi selluteollisuuden tulevasta kehityspotentiaalista

ja täältä arvoisa puhemies kierryn tähän nuorten kysymykseen jota on aika monissa puheenvuoroissa käsitelty ja kulminoin sen kolmeen politiikka alueeseen

tätä kautta tavallaan jos metsähallitus kilpailee erityisesti pohjois suomessa niistä muutamista käyttökohteista erittäin suuri vaara on se että tämä yksityismetsien hyödyntäminen ei pääse kehittymään toivotulla tavalla

siinä mielessä minusta ehkä kaikkein suurin kritiikki tätä selontekoa kohtaan on se että vaikka me olemme neljä vuotta tehneet töitä niin me emme pysty nostamaan tämmöisiä parhaita käytäntöjä tähän selontekoon käytäntöjä jotka toimisivat uusina toimintatapamalleina nyt tämän prosessin eteenpäinviemisessä vaan tämä on edelleen hyvin hallinnollinen kuvaus erilaisia lukuja hyviä ja huonoja lukuja

siirtäisinkin painopistettä enemmän tästä perinteisestä maatalouspolitiikan näkökulmasta ruokapolitiikan näkökulmaan mikä pitää sisällään laajemman vastuun

tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää että tämä puun energiakäyttö nostetaan nyt sille kuuluvaan arvoon

sitä tulee edellyttää euroopan unionilta ja myös omalta osaltamme meiltä suomalaisilta jolloin välttämättä tulevaisuudessa ei ole riittävä taso se että me ainoastaan ja vain pyrimme säilyttämään omavaraisuuden

ja jollakin tavalla ajattelen että vaikka tässä ensi vuoden talousarviossa on kyllä rahaa kulminoitu ehkä määrällisesti riittävälläkin tasolla näille keskeisille politiikkalohkoille niin äärimmäisen tärkeää on että eduskunta lähettää sen uudistumistarpeen ja rohkenen sanoa että asenteellisenkin uudistumistarpeen viestin suomalaisille

sittenkään ei ole niin olennainen kysymys montako tuhatta taikka kymmentätuhatta on kohderyhmänä vaan olennaista on löytää nykyistä parempia ja joustavampia asiakasläheisimpiä palvelukäytäntöjä

siinä mielessä näen että yksi keskeinen kuvakulma on se että sekä koulutus ja tutkimuspolitiikan nuorisopolitiikan että yritysinnovaatiopolitiikan pitäisi löytää selkeämmin yhteistä kulkureittiä osaamisen luonnissa jotta nuoret pääsevät riittävän vastuullisen tekemisen kylkeen riittävän aikaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

suomen finanssivalvonnan nyt on suuri ja se on uudistus on tärkeä ja talousvaliokunta on perehtynyt asiaan perusteellisesti

minä en malta olla käyttämättä esimerkkinä avointa yritystoimintaa miten siellä palveluita toteutetaan

mutta erityisen tärkeää on se että suomi toimii aktiivisesti nimenomaan euroopan unionin nykyisen valvontamallin uudelleenarvioimiseksi ja uudistamiseksi

me olemme vasta puhuneet paljon vähittäiskauppojen tilanteesta

jos ajattelemme sitä miten tärkeä tämä vakaus taloudessa onkaan ja mitenkä tärkeä osa on tämä finanssivalvonta niin nyt tämän talouskriisin kautta ovat nousseet esille ne monet puutteet jotka liittyvät tähän euroopan unionin tasolla

nyt kun ajatellaan julkisten palvelujen organisointia niin jotenkin käsittämätön asia on se että meidän pitää hakea hyvin hallinnollisia asukasrajoja tavoitteita ennen kuin joku palvelu voidaan kätevästi ja käytännöllisesti hoitaa